osoittaa kyseenalaista moraalia kerätä kymmenien tai satojen tuhansien eurojen tukia vaalikassoihin samaan aikaan kun yhteiskunnassa köyhyys lisääntyy

osasyyllisiä ovat kuntien ja valtion virkamiehet sekä ennen kaikkea ne hallituspuolueiden kansanedustajat jotka eivät noudata sydämensä ääntä esimerkiksi vanhustenhuoltoon osoitetuissa määrärahaesityksissä vaan tekevät orjallisesti kuten heidät on käsketty tekemään

ei ole kaukaa haettu tilanne jossa keskustan ja kokoomuksen edustajat odottavat jonossa liikemiesten oven takana audienssia rahanjaolle kun samaan aikaan kadun toisella puolella kulkee yhä pidemmäksi venyvä jono ruoka apua kaipaavia

tulemme näkemään tässä salissa paitsi välikysymysäänestyksen myös syksyn aikana suoritettavien budjettiäänestysten yhteydessä sen kuka edustajista todella välittää lähimmäisistään

kysyisin pääministeri vanhaselta

se on suomen vastaus yhdysvaltain johtaman nato liittouman lähettämään pyyntöön saada lisää joukkoja surkeasti sujuvaan sotaansa

eikö teillä omaatuntoa kolkuta kun tiedätte kansan kurjistuvan ja samalla vaalitukea saaneet edustajat kieriskelevät tukirahoissaan

kokoomuksen liituraitaministerit puolestaan haluavat ylläpitää lämpimiä suhteita natoon ja yhdysvaltoihin joten suomen istuvan hallituksen vastaus naton kosintaan on innokas kyllä

jos valtio ei halua tukea säännöllistä aikatauluihin perustuvaa joukkoliikennettä maaseudulla voisi kutsuliikennetyyppinen joukkoliikenne olla ratkaisu

tuhansien järvien maassa ihmisten ja tavaran liikuttaminen maata pitkin on monessa tapauksessa erittäin aikaa vievää ja kallista suhteessa vesiliikenteeseen

surullisinta vanhusten tilanteessa on se että suomessa eläimilläkin on käytännössä suuremmat oikeudet kuin vanhuksilla

eläimillä on nimittäin oma suojelulakinsa

ministeri kertoi alkupuheenvuorossaan ja aivan vakavissaan että opiskelijoita ja henkilökuntaa on kuunneltu ja heidän mielipiteensä otettu huomioon yliopistouudistusta laadittaessa

maakunnalliset lentokentät ovat myös merkittäviä liikenteellisiä solmukohtia

on valitettavaa että joillakin alueilla on vaikeuksia saada riittävästi lentomatkustajia jotta lentoliikenne voisi jatkaa ilman yhteiskunnan tukea

vain vanhusten oikeudet takaava laki voi palauttaa maahamme kunnioituksen vanhuksia kohtaan ja taata heille inhimillisen ja arvokkaan vanhuuden

toisaalta on syytä pitää mielessä se että lentoliikenteen merkitys tämän päivän maailmassa on suurempi kuin koskaan

arvoisa ministeri kysyn teiltä kumpaa uskoa teitä vai yliopistojen henkilökuntaa ja opiskelijoita koska erilaisia mielipiteitä sataa kentältä

arvoisa puhemies

suomen kaltaisessa pitkien etäisyyksien maassa lentoliikenne on joillakin seuduilla käytännössä ainut järkevä liikennemuoto kun edessä on pitkä matka jossa ajalla on merkitystä

zyskowiczin puheenvuorosta huomasin että kokoomus on tullut perussuomalaisten linjoille turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikassa ainakin näin vaalien lähestyessä mutta ei suomen kansa niin tyhmää ole ettei se muistaisi keiden puolueiden ansiosta nyt maassamme on näin holtiton maahanmuutto ja pakolaispolitiikka

yhdysvallat hyökkäsi afganistaniin takki auki kuten neuvostoliitto aikoinaan ja se tulee sodan häviämään

arvoisa puhemies

perussuomalaiset ovat yrittäneet saada laajakaistatukeen laajennuksen jolla olisi korvattu nopean laajakaistayhteyden rakentaminen kotiovelle saakka

vastaan heti edustaja peltoselle

siellä he nyt ministeriaitiossa istuvat kokoomuksen ministeri katainen ja vasemmistoliiton ministeri arhinmäki vierekkäin vierekkäin kuin variksenpojat männynoksalla

en todellakaan ole sitä mieltä että ne kehitysapurahat täytyisi lakkauttaa jos ne menevät oikeaan osoitteeseen mutta minä kritisoin sitä että ne useissa tapauksissa menevät väärään osoitteeseen

oman maan heikot kansalaiset hallitus tönii kontalleen mutta rahaa riittää lähetettäväksi säkeittäin vieraille valtioille

perussuomalaisten mielestä ei saa olla ihmisen antaman kuolinpillerin käsissä se milloin elämä päättyy

ettei vaan olisi käynyt niin että porvarihenkisyys tarttui ministeri arhinmäkeen niin että pipo vaihtuu sorsannahkastetsoniin

ennuste on

poissa industry kähkönen p poissa edusti karhu

arvoisa puhemies

on valitettavasti vain ajan kysymys koska yhä levottomammaksi muuttuneesta afganistanin pohjoisosasta jossa suomalaisten asemat sijaitsevat alkaa tulla suruviestejä kotimaahan ja suomalaisia tuodaan kotiin sinkkiarkuissa

hallitusohjelmassa on seuraava maininta

jotta suomen kansa ja ennen kaikkea istuva hallitus heräisi huomaamaan todellisuuden on syytä kerrata lyhyesti millaisia ongelmia vanhustemme hoitoon ja henkilökunnan työhön liittyy

jos tiukkaa hänen puuhissa edusti ruohonen lerner

hallitus lähtee siitä että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa

tämä on totta tätä kysyin silloiselta ministeriltä ja hän sanoi että näin on tapahtunut

myös tuija

taide ja kulttuuri ovat ihmisenä olemisen välttämättömiä perusasioita

ung

ette ole tekemässä nato joukkojen kanssa uutta rambo sotaelokuvaa vaan pelaatte poliittista peliä jossa pelinappuloina ovat suomalaiset sotilaat

olisikohan paikallaan ministeri arhinmäen mennä kysymään mitä mieltä ovat eläkeläiset työttömät tai toimeentulotuen varassa elävät kulttuurin välttämättömyydestä kun vatsa huutaa leipää

oh as

on myös syytä korostaa tässä yhteydessä se että on myös sellaisia hoitolaitoksia ja vanhainkoteja joissa tällaisia ikäviä asioita ei tapahdu

asiaa

ei ollutkaan heti muutoksia

perussuomalaiset eivät halua pelata ihmishengillä miellyttääkseen natoon kellyä

koko vanhustenhoito ei siis ole ongelmissa ongelmat koskevat vain niitä paikkoja joissa päätökset tehdään lähinnä rahaan eikä hyvään tahtoon nojaten

maa vahvistaa armeijaansa ja arctic sean kaltaiset oudot laivakaappaustapaukset lisäävät koettua salamyhkäisyyttä ja jossain määrin epäluuloakin itänaapuriamme kohtaan

nyt etenemme sillä tavalla että miten tähän yhteyteen heti perään ostosporoministeri

onko pelättävissä että venäjän itämeren laivasto ryhtyy tarkkailemaan ja jopa pysäyttelemään suomalaisten alusten liikennettä näiden kulkiessa putken läheisyydessä koska suomessahan täytyy tämä huoltovarmuus joka tapauksessa turvata

lääninhallitusten selvityksissä on tullut ilmi että siivousta ja keittiötoimia joutuvat tekemään hoitajat erillisten keittäjien ja siivoojien sijaan

lukuisista ja lukuisista yhteydenotoista päätellen kansalaiset ovat sydän surren panneet merkille kuinka luterilaisen kirkon päämies arkkipiispa kari mäkinen on julkisuudessa liputtanut niin sanotun tasa arvoisen avioliiton puolesta

vastaavasti olen tehnyt useita aloitteita suomen kansan hyväksi suunnattaviksi määräraha aloitteiksi eli esittämäni raha suunnattaisiin suomalaisille ei vieraan maan kansalaisille

näin säästetään henkilökuntakustannuksissa ja parannetaan suhteellista hoitohenkilökunnan määrää vanhusta kohti

sosiaali ja terveyspuolelle hallitus tarjoaa lähinnä palkkakuluista johtuvia lisämäärärahoja

samalla toisaalta lisätään hoitohenkilökunnan työmäärää ja se on suoraan pois vanhusten kanssa vietetystä ajasta

jos kyseinen laki arvoisat edustajat huomenna hyväksytään ja sen seurauksena tulee kirkostaeroamisbuumi osasyyllinen eroamiseen löytyy kun arkkipiispa ja joukko muita kirkkomme piispoja katsovat peiliin

lisäksi on huomattava myös se että jos vanhusten ravitsemuksesta ei päätä ammattikeittäjä on aliravitsemuksen riski todellinen

sen sijaan hallitus haluaa edelleen jatkaa suomalaisten läsnäoloa afganistanissa sotilaallisen kriisinhallinnan nimissä

jano ja nälkä ovatkin joillekin vanhuksille päivittäistä todellisuutta ei vain siksi että ruoan ravintoarvot ovat väärin vaan myös siksi ettei heikkokuntoisimpien syöttämiseen riitä kiireen takia aikaa

suomalaisilla ei ole velvollisuutta tukea sotaa käyvän maan hallitusta sotilaallisilla toimenpiteillä

sitä sotilaallinen niin sanottu kriisinhallinta mitä suuremmassa määrin on

arvoisa puhemies

koska hoitajilla ei ole enää aikaa huomioida vanhuksia siinä määrin kuin olisi tarpeen joudutaan vanhuksien liikkumista rajaamaan

meillä olisi potentiaalia kasvattaa kotimaisen energialähteen käyttöä kuten esimerkiksi turpeen jolla voitaisiin helposti korvata tuontikivihiili ja joka olisi myös ympäristöystävällisempää käyttää

vanhuksia sidotaan kiinni tuoleihin ja sänkyihin heidän huoneidensa ovet lukitaan ulkopuolelta ja vanhusten päivittäistä ulkona oleilua rajataan

kysyisinkin ministeri pekkariselta mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä että tuontikivihiili korvattaisiin kotimaasta saatavalla turpeella ja että tulevaisuudessa turvetuotannon tarpeet otettaisiin jo maakuntakaavoissa huomioon

hallitus on juuri sopinut omien sanojensa mukaan historiallisen suuresta energiaratkaisusta jossa uusiutuva energiapaketti näyttelee merkittävää roolia

on syytä kysyä miten energiapaketti voisi toimia käytännössä jos energiaraaka aineet makaavat metsissä mutta tiet ovat rapakunnossa

samalla nimittäin väheksyisitte vanhuksiamme ja niitä ihmisiä jotka tekevät joka päivä parhaansa vanhustemme hyväksi

on selvää ettei näin pienillä panostuksilla ylläpidetä tehokasta ja kustannustehokasta kuljetusverkostoa jos raaka aineen keruuta suorittavat yrittäjät särkevät kalustoaan teissä oleviin kuoppiin

on kysymättäkin selvää että välikysymyksessä peräänkuulutettu laki vanhustenhoidosta on syytä pikaisesti tehdä

lääninhallitukset vanhustenhuollon ammattilaiset ja muun muassa professori sirkka liisa kivelä ovat jo pitkään peränneet sosiaali ja terveysministeriöltä ja hallitukselta tarkempia säännöksiä ja ohjeita vanhusten kohtelusta

maahamme pyrkivien henkilöiden määrä on ylittänyt moninkertaisesti kantokykymme

yksinkertaisin ja paras tapa on säätää asiasta selkeä vanhusten inhimillisen hoidon turvaava laki

esitänkin talousarviota muutettavaksi siten että painopistettä muutettaisiin pois uusien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnasta turvapaikan jo saaneiden kotouttamiseen kuntien saamia korvauksia korottamalla

filatovin ehdottamaa sanamuotoa perustelluksi päiväjärjestykseen

muuta vaihtoehtoa ei hallituksella ole jos se haluaa nämä asialliset maahanmuuttajat uuden elämän alkuun

on yritetty selvittää mitä tämä käytännössä tarkoittaa mutta aivan selvää vastausta tähän ei ole löytynyt

nykyinen maahanmuuttolinjaus on ruotsalaisen kansanpuolueen näkyvin ja surullisin poliittinen saavutus johon retkuun myös kokoomus on langennut vaikka ben kansaa hämätäkseen välillä hiukan vastustaakin sitä

ministeriö voisikin lakitekstejä kirjoittaessaan pyrkiä laajemmin avaamaan pykälien ja momenttien sisältöä jotta ei synny tilanteita joissa lakia voidaan tulkita miten vaan oman mielensä mukaan

nyt näyttää siltä että vaalien ensimmäinen kierros joudutaan luultavasti uusimaan vilppi epäilyjen vuoksi ja tämä tarkoittaisi väistämättä lisäkustannuksia myös suomelle

lisäksi olen edelleen sitä mieltä että tämä laajakaistatuesta annettu laki on torso ja kansalaisia eriarvoistava aivan samaan tapaan kuin jätevesiasetuskin on

tässä tapauksessa ei ole oikein että syrjäseudun asukas joutuu omasta pussistaan maksamaan nopean internetyhteyden saadakseen ylimääräisiä kustannuksia joita keskustassa asuvat eivät joudu maksamaan

talebanliikkeen rahoitus tulee pääosin huumekaupasta

ilmoitan jo tässä vaiheessa että tulen lakiesityksen toisessa käsittelyssä jättämään lausumaesityksen jolla puututaan tähän vakavaan epäkohtaan

kreikkalaiset miljardöörit nauravat selkä kippurassa tyhmille suomalaisille jotka pulittivat miljarditolkulla euroja heidän kataluuksistaan

kysyisin ihan yksinkertaisen kysymyksen ministeri kataiselta

joko on mennyt hallituksen päähän se ettei enää tulevaisuudessa lähdettäisi maksumiehiksi hulttiomaisesti toimineiden jäsenvaltioiden pelastamiseksi

perusteluina

pohjois karjalan prikaati on itäisen suomen ainoa maavoimien joukko osasto ja sen lakkauttaminen heikentäisi suomen uskottavaa puolustuskykyä merkittävästi

sitten vielä toisin tiedoksi pääministerille sen tosiasian että jos suomi joutuu kreikan velan maksumieheksi siihen eivät riitä kaikki kreikan fetajuustotkaan

itäisen suomen turvallisuus vaarantuisi pohjois karjalan prikaatin lakkautuessa ja puolustusvoimat eivät pystyisi täyttämään perustehtäväänsä joka on suojata yhteiskuntaa ja sen oikeusjärjestystä ulkoista uhkaa vastaan

tuossa ed